valiokunta totesi muun muassa että verkkoneutraliteetin pitää olla aina lähtökohta ja kaikkien rajoitusten siihen hyvin perusteltuja poikkeuksia

hallituksen tavoitteena on kansainvälinen sopimus joka mahdollistaa sen että suomessakin siirrytään tiukempiin päästövelvoitteisiin

silti sellaista ajatusta että yleisradio velvoitettaisiin lähettämään poliittisesti tunnustuksellista sitoumuksellista aineistoa kaikkien muiden puolueiden näkökulmasta mutta ei perus suomalaisten näkökulmasta pidettäisiin varmaan hyvin ongelmallisena yleisradion riippumattomuuden näkökulmasta

jäi aika lailla epäselväksi mitä se tarkoittaa

valiokunta myös edellytti että jos tästä neutraliteetista joissakin palveluissa poiketaan niin silloin se pitää kuluttajalle kertoa selväsanaisesti

arvoisa puhemies

ja valiokunta vieläpä velvoitti että juurikin verkkoneutraliteetin toteutumisesta pitää pitää aivan erityistä huolta kun nyt tietoyhteiskuntakaarta lähdetään eduskunnan hyväksynnän jälkeen toimeenpanemaan

liikenne ja viestintävaliokunta siis joiltakin osin paransi eli tiukensi hallituksen esitystä verkkoneutraliteetin puolustamisessa ja olen siitä iloinen

mutta ei tässäkään salissa perussuomalaista puoluetta voi vaatia tilille siitä mitä perussuomalaisten nuorisojärjestö on sanonut

arvoisa puhemies

vihreät puolueena on johdonmukaisesti puolustanut kansalaisaloitetta kansan työkaluna nostaa politiikan asialistalle tärkeäksi kokemiaan asioita

hän kuitenkin unohti mainita että liikennepoliittisessa selonteossa hallitus ensimmäistä kertaa itsenäisen suomen historiassa päätti satsata ratahankkeisiin enemmän kuin tiehankkeisiin

jos riittävän moni kansalainen haluaa keskustella myös seuraavilla vaalikausilla avioliittolaista niin sehän on täysin mahdollista ja sen tämä työkalu mahdollistaa

siis tämä hallitus jos joku satsaa nimenomaan raideliikenteen kehittämiseen

uskallan kuitenkin epäillä että nyt eduskunnan enemmistön hyväksymä kanta tasa arvoisesta avioliittolaista ei tule muuttumaan tulevaisuudessa

ehkä kannattaa kuitenkin katsoa esimerkinomaisesti vaikka uusiutuvan energian investointitukiin lisättyjä merkittäviä satsauksia puhutaan tukien kaksinkertaistamisesta

näillä jo tämän vuoden lisätalousarvioon tehdyillä muutoksilla ja ensi vuoden talousarvioon esitetyillä muutoksilla taataan se että uusiutuvan energian hankkeet pääsevät nyt hyvään vauhtiin

tämä kannatus on koko ajan vain kasvanut ja kasvanut

kun katsotaan sen kannatuksen jakautumista ikäluokittain niin nuorimmat kannattavat kaikkein selvimmin noin neljä viidesosaa suomalaisista nuorista kannattaa tasa arvoista avioliittolakia

yhtiön suurin yksittäinen omistaja tällä hetkellä on venäjän valtion liikelaitos toiseksi suurimmaksi yksittäiseksi omistajaksi on nousemassa suomen valtion enemmistöomisteinen yhtiö ja lopustakin valtaosan omistavat kuntien energialaitokset

viimeiseksi

nyt putinin alainen rosatom toimittaa reaktorin ydinpolttoaineen rahoittaa hanketta ja vielä omistaa siitä merkittävän siivun

vielä jotenkin ymmärtäisin täysin virheellisten väitteiden esittämisen jos olisi kyse arkipäiväisistä asioista mutta niistä kysymyksistä joihin edustaja niikko viittasi jotka ovat aivan erityisen painavia ja raskaita on erityisen lohdutonta tulla tänne pönttöön esittämään yksiselitteisen ja täysin virheellisiä väitteitä

fennovoiman haluttiin lisäävän kilpailua sähkömarkkinoilla

nyt fortum on mukana kaikissa nykyisissä ja kaikissa tulevissa ydinvoimahankkeissa joka ainoassa tämä sama valtionyhtiö

koska tiedän että edustaja niikko on rehti mies niin toivon että hän pyytää julkisesti anteeksi näitä täysin virheellisiä väitteitään jossain sopivaksi katsomassaan tilaisuudessa

nyt fennovoiman ilmoittama sähkön omakustannushinta on korkeampi kuin mitä yleisesti arvioidaan sähkön markkinahinnan olevan silloin kun fennovoiman toivotaan aikanaan ensi vuosikymmenen puolivälissä valmistuvan

minulla oli ilo olla mukana taannoisessa suurmyymälätyöryhmässä joka aikoinaan valmisteli nykyisin voimassa olevia maankäyttö ja rakennuslain kaupan suuryksikköjä koskevia pykäliä ja nyt sitten tuoreeltaan tässä kaupan sijainnin ohjauksen arviointiryhmässä jonka perua osittain tämä nyt käsiteltävä hallituksen esitys on

nyt näyttää siltä että nykyaikana on hulluutta myöntää ydinvoimalupia kerta toisensa jälkeen ja kuvitella että tällä kertaa ne uuden ydinvoimalan lupaukset nyt kuitenkin pitäisivät paikkansa

molemmissa näissä työryhmissä on saatu kehitettyä lainsäädäntöä juuri oikeaan suuntaan siis sellaiseen suuntaan jolla voidaan tukea yhdyskuntarakenteen eheyttämistä voidaan tukea meidän kansallisia ilmastovelvoitteita ja voidaan tukea sitä että tulevaisuudessakin on suomessa kaupan palveluita saatavilla ihmisten lähellä

jos jotain kritisoitavaa näitten työryhmien tuotoksista on aihetta tuoda esille niin se on se että on menty aivan liian hitaasti ja aivan liian vaatimattomasti eteenpäin

yksinkertaisimmillaan se poissulkeva vaikutus on seuraava

suurmyymälätyöryhmän esityksen ajoista suomeen on rakennettu valtava määrä kaupan suuryksikköjä yhdyskuntarakenteen kannalta haitallisiin paikkoihin

se on ensinnäkin ongelma sen takia että kaupan keskittyminen kaukana ihmisistä sijaitseviin suuryksikköihin lisää liikennettä yleensä ja autoilua erityisesti mikä luonnollisesti lisää ympäristölle haitallisia päästöjä mutta se on ennen kaikkea ongelma sen takia että se heikentää kaupan palveluiden saatavuutta ja se on iso ongelma nyt tässä meidän kovaa vauhtia ikääntyvässä suomessa missä yhä suurempi osa väestöstä ei kykene matkustamaan pitkiä matkoja kaupan palveluiden perässä vaan tarvitsee palvelunsa joko lähelle tai sitten ne palvelut on tuotava suoraan kotiin

tuulivoima niin kuin asiaan perehtyneet hyvin tietävät laskee sähkön markkinahintaa siinä missä ydinvoimakin koska se on muuttuvilta kustannuksiltaan niin halpaa että se puskee tieltään muuttuvilta kustannuksiltaan kalliimpaa sähköntuotantoa

eli nykyisen kaltainen kaupan keskittymiskehitys kauas ihmisistä sijaitseviin kaupan suuryksikköihin on haitallinen sekä palveluiden saatavuuden että ympäristön kannalta

toisaalta lähes samaan hengenvetoon todettiin että kun nyt tämä hallitus haluaa satsata nimenomaan ratojen kehittämiseen jotta saataisiin vaihtoehtoja tälle tieliikenteelle sekin on sitten kuitenkin väärin

sen minkä fennovoima lupaa me pystymme siis saavuttamaan kotimaisilla kestävillä ratkaisuilla mutta ilman fennovoimaan liittyviä haittoja ja ongelmia kuten tuhansia vuosia vaarallista ydinjätettä tai venäjän valtion liikelaitoksen hallitsevaa keskeistä osuutta

siinä selkeytetään nykyistä sääntelyä siis sitä sääntelyä joka on jo nykyisessä maankäyttö ja rakennuslaissa se sanotaan selvemmin

edustaja ahvenjärvi toi esiin näkemyksen että liikenteelle ei pidä asettaa uusia maksuja koska se eriarvoistaisi ihmisiä

arvoisa puhemies

jos me valitsemme kotimaiset kestävät ratkaisut tarjoamme ponnahduslaudan kotimaisille yrityksille lähteä viemään niitä samoja ratkaisuja nopeasti kasvaville maailmanmarkkinoille ja senkin takia meidän kannattaa ylihuomenna valita kotimaiset kestävät energiaratkaisut rosatomin reaktorin sijaan

itse ajattelen kutakuinkin päinvastoin eli jos otetaan käyttöön paikannukseen perustuvat tienkäyttömaksut juuri niillä voidaan vähentää ihmisten eriarvoisuutta suomen sisällä

eli silloin kun maakuntakaavassa linjataan kaupan suuryksiköstä pitää myös tietää minkä kokoinen hanke sinne enimmillään on tulossa mikä on aivan terveen järjen käyttöä

paikannukseen perustuvat maksut voidaan porrastaa ajan ja paikan mukaan jolloin niitä voidaan periä vähemmän siellä missä autoilulle on vähemmän vaihtoehtoja ja vastaavasti maksut voivat olla korkeampia siellä missä myös joukkoliikenne tarjoaa jo nyt kilpailukykyisen vaihtoehdon autoilulle

vähättelemättä yhtään santeri alkion merkittävää työtä luontoa suojellaan käytännön poliittisilla päätöksiä

nyt arvoisat keskustan kollegat teillä on erinomainen mahdollisuus edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista myös suomen ainutlaatuisessa suoluonnossa tukemalla tätä hienoa ympäristönsuojelulain uudistusesitystä

on nähty että tämä nykyinenkin maankäyttö ja rakennuslaki on todella niin kuin edellä on tuotu esiin mahdollistanut suuryksikköjen hyvin merkittävän määrän rakentamisen tähän maahan

ja edelleen tämänkin hallituksen esityksen jälkeen on mahdollista rakentaa kaupan suuryksikköjä keskusta alueiden ulkopuolelle jos sille on olemassa asialliset perusteet ja useinhan myös on

tilaa vievää kauppaa on vastedeskään vaikea kuvitella pääsääntöisesti kaupunkien keskustoihin vaan on ihan perusteltua että vaikkapa autokauppa sijoitetaan hieman syrjemmälle

jos tätä hallituksen esitystä on jostain syytä kritisoida niin siitä että se ei mene riittävän pitkälle eikä ohjaa kaupan sijoittumista riittävän paljon

työryhmä joka valmisteli taustoja tälle hallituksen esitykselle pohdiskeli raportissaan myös taloudellisen ohjauksen käyttöä

kiinteistöverolla voitaisiin ulosmitata takaisin yhteiskunnalle niitä kustannuksia joita kaupan suuryksikköihin keskittyminen yhteiskunnalle ja veronmaksajille montaa reittiä aiheuttaa

arvoisa puhemies

ja kun tässä salissa nyt arvostellaan hallituksen esitystä epäoikeudenmukaisuudesta niin on kovin vaikea kuvitella mitään epäoikeudenmukaisempaa vaihtoehtoa kuin se että leikattaisiin maailman kaikkein heikoimmilta ja köyhimmiltä lapsilta

arvoisa puhemies

mutta se mitä itse ymmärrän lainsäädännöstä on samankaltaista kuin mitä edustaja zyskowicz edellä esitti enkä allekirjoita sitä perustelua että kerjäämisen kieltäminen olisi mahdotonta sillä perusteella että se tosiasiallisesti kohdentuu johonkin ihmisryhmään

nyt kun tilaisuuden sain haluan kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että edustaja zyskowicz voi olla jyrkästikin eri mieltä näiden lainaamiensa ihmisoikeusjuristien näkemyksistä mutta en silti pidä erityisen kunnioittavana puhetapana käyttää tätä attribuuttia niin sanotut ihmisoikeusjuristit jokaisessa yhteydessä

arvoisa puhemies

edustaja sasi esitti ajatuksen että rakentamista ei saisi juuri säädellä oikeastaan melkein lainkaan

hän ei täsmentänyt mistä pitää karsia karsitaanko rakentamisen turvallisuutta ohjaavista säännöksistä vai karsitaanko rakentamisen terveellisyyteen vaikuttavasta säädöspaketista vai pitäisikö luopua esimerkiksi esteettömyyttä koskevista vaatimuksista rakentamisen ohjauksessa

tämä on ihan perusliberalismin aakkosia ja on jännää että sitä joudutaan nyt tässä energiatodistusta koskevassa keskustelussa käymään läpi

arvoisa puhemies

tulevaisuusselonteon keskeinen sisältö yhteen virkkeeseen tiivistettynä on kutakuinkin sellainen että suomen tulee toimia ilmastonsuojelun edelläkävijänä ja pyrkiä kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa

se osoittaa että eduskunnassa on hyvin vahva ja laaja tuki sille että suomi kantaa oman osansa vastuusta näissä globaaleissa ilmastotalkoissa

tämä on senkin takia erityisen merkillepantavaa että viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on esitetty myös täysin päinvastaisia näkemyksiä itse asiassa myös tänään täällä salissa palaan niihin kohta

tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä ilahduttavaa on myös läpileikkaava rohkeuden ennakkoluulottomuuden osaamisen innovaatioiden korostaminen koska juuri niitä tarvitaan jotta suomesta voidaan rakentaa vähäpäästöinen yhteiskunta

myös ajatus siitä että tarvitaan suomesta tällainen living lab elävä laboratorio jossa voidaan testata käytännössä kestäviä ratkaisuja on hyvin kannatettava

muutamaan tulevaisuusvaliokunnan esille nostamaan ajatukseen ajattelin tässä puuttua ensinnäkin siihen näkemykseen että suomen pitkän aikavälin ilmastopolitiikassa tulisi varautua myös vaihtoehtoon jossa kansainväliset ilmastoneuvottelut epäonnistuvat tai vähintään viivästyvät

voidaan ajatella esimerkiksi että montrealin pöytäkirjan avulla puututaan niihin otsonikatoa aiheuttaviin päästöihin joilla on myös merkittäviä ilmastovaikutuksia

arvoisa puhemies

matikainen kallström esitti kysymyksen haluavatko vihreät ajaa jätteet kaatopaikalle ja vastaus on että emme halua

ei ole ehkä yleisesti tiedossa että itse asiassa montrealin pöytäkirja on jo nyt yksi kaikkien aikojen merkittävimpiä ilmastonsuojelutoimenpiteitä vaikka sen tavoitteena oli ratkaista toista merkittävää ympäristöongelmaa eli otsonikatoa

tulevaisuusselonteossa asetetaan maali mihin suomen pitää päästä päästöissään ja myös energiapolitiikassa osittain ja siinä myös näytetään tienviittoja kohti tätä maalia

vihreiden jätteenpolttolinjauksen mukaan jätettä voidaan käyttää energiantuotannossa kun se tehdään niin että hyödynnetään erillislajiteltua syntypaikkalajiteltua energiajätettä ja se viedään energialaitoksiin rinnakkaispolttoon

voidaan kansainvälisesti tehdä yhteistyötä fossiilisten polttoaineiden tukien alasajamiseksi

mutta niitten konkreettisten askeleiden konkreettisten päätösten joilla kohti tätä maalia kuljetaan paikka on hieman muualla kuin tulevaisuusselonteossa

kansainvälinen energiajärjestö iea on arvioinut että pelkästään sillä että ajettaisiin alas veronmaksajien tuet fossiilisten polttoaineiden käytölle globaalisti voitaisiin leikata globaaleja päästöjä hyvin merkittävästi ja samaan aikaan itse asiassa talouskasvu kiihtyisi

eli jätteen energiahyödyntämisellä on myös tulevaisuus

myös ed

vastaavasti näitä päätöksiä on tehty hallituksen talousarvioesityksissä ja niitä päätöksiä tehdään hallituksen päivittäisessä politiikassa kun mietitään yksittäisiä veroratkaisuja tai yksittäisiä lakeja

sellainen selonteko jossa yksityiskohtaisesti päätettäisiin vaikka yksittäisten verojen tasoista tai kotitalousvähennyksen tai syöttötariffien muodosta ei olisi selonteko lainkaan

arvoisa puhemies

edustaja tolppasella oli tärkeä huomio kansainvälisistä adoptioista ja niin kuin aiemmin sanoin täytyy toki tehdä töitä sen eteen että tulevaisuudessakin kansainväliset adoptiot voidaan turvata ja siihen on olemassa työkaluja ja niitä työkaluja on monessa maassa ennen suomea jo kokeiltu

voisiko sen alla ryhtyä edistämään uusiutuvan energian teknologian ripeää kaupallistamista kansainvälisesti samaan tapaan kuin nykyään tehdään fuusiovoimalle iter hankkeessa tai voisiko ajatella että kansainvälisen yhteisön pitäisi tarttua ripeämmin väestönkasvun hidastamiseen koska hyvin tiedetään ja tässä edelläkin on tuotu esille että väestönkasvu on yksi merkittävä tekijä globaalien päästöjen kasvussa

edustajan katolle

oikeastaan palaisin siihen mitä edustaja ruohonen lerner aiemmin toi esiin eli siihen että suomeen adoptoitavia lapsia on aika vähän ja adoptiolasta toivovia vanhempia aika paljon

vaikka sattuisi käymään niin että kansainväliset ilmastoneuvottelut epäonnistuisivat mistä nyt itse asiassa cancunin kokouksen jälkeen ei ole niinkään merkkejä vaan on päinvastoin aihetta ihan toiveikkuuteen niin meillä olisi silti edelleen monia vaihtoehtoisia tapoja viedä ilmastonsuojelua kansainvälisesti eteenpäin

eli kun edustaja tolppasen huoli oli se että tuolla heikommissa oloissa elävistä maista lapset eivät pääse parempiin oloihin tänne suomeen niin itse asiassa pulmahan on oikeastaan symmetrisesti vastakkainen siinä miten edustaja ruohonen lerner sen muotoili kun hän totesi että itse asiassa näitä adoptiolapsia on liian vähän suhteessa siihen tarpeeseen mikä suomalaisilla vanhemmilla on

väitän että vaikka kansainvälistä sopimusta ei saataisikaan tulevaisuudessa niin suomen silti kannattaisi ehkä toimia ilmastonsuojelun edelläkävijänä puhtaasti kansallisista syistä siis ei pelkästään sen takia että suomen edelläkävijyys auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutosta globaalia ongelmaa vaan myös sen takia että se on myös meidän kansallinen itsekäs etumme

no se syy on se että jos ihmisiä erotellaan lain edessä niin se ei ole yhdenvertaista vaikka sinänsä ne lait takaisivat yhtäläiset oikeudet

meillä ei ollut mitään näistä eikä monia muitakaan niitä vähäpäästöisiä teknisiä sovelluksia jotka tulevat ratkaisevasti helpottamaan vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtymistä

tähän on tietysti monia syitä joista varmasti tunnetuin on se että kestävän teknologian maailmanmarkkinat kasvavat ripeää vauhtia ja vain ne maat jotka ovat etukenossa kansallisesti soveltamassa ratkaisuja pystyvät kaappaamaan osan näistä nopeasti kasvavista maailmanmarkkinoista

vaikka rekisteröidyllä parisuhteella josta perussuomalaiset saisivat nauttia ja avioliitolla josta kaikki muut saisivat nauttia olisi tismalleen sama oikeusvaikutus ja tismalleen samat oikeudet niin uskoisin että edustaja tolppanenkin olisi kanssani samaa mieltä siitä että tällainen erottelu lain edessä ei olisi yhdenvertaista

kiitos juuri tämän kestävän teknologian jota on näiden vuosikymmenien varrella kehitetty jota nyt kuumeisesti kehitetään ja hallitus myös tätä kehitystyötä tukee meidän on mahdollista samaan aikaan leikata päästöjä kestävälle tasolle ja päinvastoin kohentaa suomalaisten hyvinvointia parantaa meidän talouttamme ja ylipäätään viedä yhteiskuntaa eteenpäin

mutta ilmastonsuojelulla on myös monia muita hyötyjä kuin pelkästään ilmastonmuutoksen torjuminen ja ne hyödyt ovat hyvin kannattavia meille riippumatta itse asiassa ilmastonsuojelun kohtalosta